kaksi seikkaa mitkä puoltaisivat sitä että nyt pitäisi peli viheltää poikki ja antaa äänestäjille mahdollisuus joko jakaa vastuut uudelleen tai jatkaa nykyisen hallituksen valtakirjaa

nimittäin talouskysymykset ovat sellaisessa myllerryksessä että nämä ovat aika umpikujassa on valtavaa epävarmuutta

olisi asioitten kannalta erittäin järkevää järjestää eduskuntavaalit suunniteltua aikaisemmin

ne liikemiehethän merisalo kumppaneineen ovat julkisuudessa retostelleet ja kehuneet että he pääsivät tavoitteeseensa he saivat juuri sellaisen hallituksen kuin he halusivat

herra puhemies

henkilökohtaisesti koin sen niin kuten täällä ryhmämme puheenjohtaja eero heinäluoma sanoi että tämä signaaliarvo oli siinä hyvin merkittävä

en kannattanut tämän veromuodon poistamista mutta ihmettelen sitä että täällä toistuvasti porvaripuolueitten taholta nälvitään siitä asiasta meille vaikka he itse ovat äänestäneet sen veron poistamisen puolesta

he eivät ole sitä vastustaneet vaan ovat äänestäneet sen puolesta joten heillä ei ole silloin minun mielestäni puhevaltaa nälviä siitä niille jotka ovat sitä vastustaneet

pitäisin hyvänä jos kehysmenettelyä voitaisiin kehittää sillä tavalla että investoinnit otettaisiin kehyksen ulkopuolelle

mutta nyt käyttötalousmenojen ja investointimenojen yhteen koplaaminen vaikeuttaa monella tavalla asioitten hahmottamista ja kun kunnissa seurakunnissa yksittäisissä firmoissa osataan käyttötalouden ja investointimenojen ero tehdä niin kyllä se valtionhallinnossakin kannattaisi niin toimia koska investoinnithan ovat kuten tiedämme kertaluonteisia menoja ja ne tulisi myöskin sen vuoksi päätöksenteossa käsitellä eri tavalla kuin käyttötalouden pysyvät menot

olemme myös täysin yksimielisiä työurien pidentämistarpeesta

suomalainen luonne taipuu aika huonosti sellaiseen pakkolinjaan ja sanelupolitiikkaan

uskon siihen että tässä positiivisin asentein ja elementein voidaan saavuttaa ne tavoitteet jotka ovat sinänsä välttämättömiä saavuttaa

myöskin tämä vaalikierros oli hyvin poikkeuksellinen suomen oloissa siihen vaikutti eräiden liikemiesten vahva ohjaus

he tavoittelivat tätä hallituspohjaa sen he saivat ja he tavoittelivat ministeripaikkoja ja saivat ainakin enemmistön hallituksen ministerisalkuista jos sitä mitataan heidän kohdistamillaan tukitoimenpiteillä

vaalit eivät olleet reilut vaan siellä oli osittain tällaista vehkeilyä ja sen vuoksikin olisi ihan hyvä saada vaihteeksi fair play vaalit

siis asioidenhoitovaltuudet tulisi päivittää aikaistamalla eduskuntavaaleja koska olosuhteet ovat muuttuneet niin radikaalisti

tämän sanon silläkin uhalla että oma edustamani sosialidemokraattinen puolue ei ratsasta näissä poliittisissa suhdanteissa mitenkään gallupien aallonharjalla vaan ajattelen näitä täysin asiaperusteisesti